tämän hallituksen esityksen olisi voinut perustellusti ristiä laiksi sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen eriarvoistamisesta ja niiden kohdentamisesta maksukykyisille asiakkaille

minä hyväksyn sen jos joku kannattaa euroopan liittovaltiota ja sanoo sen suoraan mutta aivan liian paljon on niitä jotka ajavat tätä kehitystä ujuttamalla ja hiljaisesti

toiseksi on sitten huomattava se että mahdollisuudet harrastaa eri puolilla suomea ovat aika lailla erilaiset jos ajatellaan mitkä ne ovat helsingissä tai sitten hyvin syrjäisessä maaseutupitäjässä sielläkin vielä syrjäkylällä

hallinnon vahva näkemys tämän hallituksen esityksen perusteluissa näkyy myös siinä että sanotaan että tällaisten selvittelyjen tarve vähenee

ministeri urpilaisen välikysymysvastauksessa oli suomen pankin ja euroopan keskuspankin vastuista alta kaksi riviä tekstiä ja asetelma on mielenkiintoinen kun tästä ei muutenkaan suomessa kauhean paljon puhuta

se linja on valitettavan oikeistolainen ja markkinaliberalistinen vaikka oppi on kärsinyt maailman mittakaavassa pahan haaksirikon mutta sen nimiin vannovat vanhasen valinnat

no sitäkään minä en kyllä ymmärrä enkä hyväksy koska ne henkilöt jotka ovat työttömien tukena kuntouttavassa työtoiminnassa ovat nimenomaan sitä varten että he selvittelevät tarpeita

arvoisa puhemies

no ei ole niin ylivoimainen taakka etteikö siitä selviäisi jos ajatellaan mitä siitä saadaan vastineeksi elikkä tukea niille jotka sitä eniten tarvitsevat

se on jakanut ei jäsenvaltioille vaan niiden pankeille biljoonan euron edestä rahaa poikkeuksellisen edullisin ehdoin ja pankit ovat edelleen sijoittaneet rahat muun muassa näihin tuleviin kriisimaihin

entistä pienemmällä väellä pitäisi saada aikaan entistä enemmän ja julkinen väistyy yksityisen tieltä vaikka jouduttaisiin tinkimään kansalaisten peruspalveluista oikeuksista ja tasa arvosta

tämä rahoitus auttoi hetkellisesti maksuvalmiuteen muttei poistanut epäluottamusta markkinoilta millään tavalla ja tällä euroopan keskuspankin rahalla mitä on pumpattu markkinoille on vain jatkettu keinottelua eikä se ole poikinut mitään uutta kasvua

vaikka kansainvälinen tilanne on kiristynyt ja suomi on mukana pakotenokittelussa siitä huolimatta pitäisi katsoa eteenpäin tulevaisuuteen

kuntauudistukselle on annettu raamit hallitusohjelmassa ja kehyksessä vaikka eivät kaikki hallituspuolueitten kansanedustajat eivätkä edes ryhmät ole vielä sitä ymmärtäneet

tämä esitys tulee kiistatta lisäämään kansalaisten sosiaalista taloudellista ja alueellista eriarvoisuutta

tässä sivutaan lisäksi tämä euromääräinen vähennys mikä tulee työttömille ja muun muassa se että monissa yhdistyksissä ilmainen tai subventoitu ruoka kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle jäisi pois

ja kun muistelee tätä kreikka tapausta sen eri vaiheita joista edustaja zyskowiczin kanssa keskustelimme niin todella saattoi olla niin että meillä ei ollut kuin kaksi vaihtoehtoa huono ja todella huono

arvoisa puhemies

näyttää siltä että asiantunteva ministeri jota minä ihan oikeasti arvostan asiantuntemuksen puolesta on alistanut asiaosaamisensa oikeistolaiselle ajattelulle ja ideologiselle vyörytykselle

minkälaisena te näette mahdollisuudet vahvistaa itärajan rajanylityspaikkojen fasiliteetteja kun aina ei ole kyse edes rahasta

hallitusohjelmaanhan tästä asiasta on kirjattu että asetetaan työryhmä arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita no ne muutostarpeet varmasti ovat ilmeisiä ja edelleen että tässä työssä yhteensovitetaan työeläkkeitten ostovoimasta huolehtiminen sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus työeläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys ja kohtuullisina pysyvät työeläkemaksut ja siinäpä sitä työtä sitten onkin

ei hallitusohjelmaan ole kirjattu että tehdään pakkoliitoksia vaan siellä on että uudistetaan lainsäädäntö perin pohjin ja että käytetään resurssiohjausta ja tästä syntyy se käytännön pakko

valtiovarainministeri katainen on soimannut oppositiota aika useasti siitä että me esitämme vain menolisäyksiä mutta kun teille eivät vasemmistoliiton esittämät säästöt kelpaa

euroopan vakausmekanismissa meillä on muodollisesti murunen valtaa euroopan keskuspankissa ei sitäkään ja kansallinen vaikuttaminen euroopan keskuspankin päätöksentekoon on yksinkertaisesti estetty mutta se ei kuitenkaan poista meiltä niitä vastuita mitä sen organisaation kautta tulee

kyllä myöskin on niin että kun sanotaan että työ ja elinkeinotoimistojen pitää pystyä parempaan palveluun niin on täysin selvä asia että eivät pysty

kuntatalous sukeltaa ja syvälle

on hyvä että edustaja zyskowicz nosti tämän nato jäsenyyden esille ja siihen liittyy tämä islannin ilmavalvontaan osallistuminen

suomen puolella valmiudet ovat siihen jo olemassa mutta onko teillä kykyä tai halua auttaa siinä että venäläinen osapuoli vastuuorganisaatio saataisiin kiinnostumaan tästä asiasta

eikä se mökin mummo tai pappa hakiessaan ne palvelut entistä kauempaa vaihda sitä vanhaa ladaansa hybridiautoon ainoastaan siitä riemusta että hallitus niin odottaa vaan kyllä hänellä on edessä pakkomuutto

kyllä tämä jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa sitä että lasku myöskin meille on aivan jotain muuta kuin se olisi ollut silloin jos heti alkuun olisi reagoitu

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä todetaan että uudella mekanismilla luodaan pelisäännöt rahoitus ja velkakriisien hallinnalle tulevaisuudessa ja kyllä on niin että näitä kriisejä ei tarvitse kauan odottaa sillä espanja kolkuttaa jo tämän eurooppalaisen pikavippifirman ovella ja on tulossa sisään saranapuolelta ja silloin kun espanja tulee mukaan tähän tukien piiriin niin kyllä on nähtävissä se että edes tämä evmn volyymi lisättynä kansainvälisen valuuttarahaston volyymillä ei riitä vaan kummankin kassa kuivuu

kuitenkin on täysin selvä asia että tämä taitettu indeksi on ja on ollut sellainen hiljainen rosvo joka on vienyt eläkkeestä osan vuosi vuoden jälkeen ja vaikka ainakin muistini mukaan on ollut jo yksi sellainen lyhyt ajanjakso jolloin tämä kehitys on ollut toistepäin niin tämä iso pitkään jatkunut trendi kuitenkin on vienyt siihen että tästä taitetusta indeksistä voidaan sanoa että se uusintaa eläkeläisten köyhyyttä vuosi vuoden jälkeen ja tämä voimaan tullut takuueläkejärjestelmä vaikka se oli askel oikeaan suuntaan ei suinkaan korvaa tätä rakenteellista ongelmaa vaikka sinällään se oli askel oikeaan suuntaan ja kohdistui niihin eläkeläisiin jotka olivat kaikista pienituloisimpia

tässä euron kriisissähän on kysymys siitä että ylivelkaantuneet kriisimaat eivät saa järjellisellä korolla uutta velkaa vanhojen velkojen uusimiseen

yhteiskuntatieteitten tohtori entinen aktiiviupseeri ja sotilaslentäjä veikko heinonen turvallisuuspolitiikan tilaa koskevassa väitöskirjassaan on viitannut ministeri tuomiojan kirjoituksiin ja ministeri tuomioja on todennut että islannin ilmatilan valvontaan osallistuminen on epärealistista ja tarpeetonta ja sen lisäksi se on ja pysyy sotilasliitto naton tehtävänä siis on ja pysyy sotilasliitto naton tehtävänä

sisäisen kurjistumisen pakossa palkkojen ja eläkkeitten leikkaukset sekä yhä paheneva työttömyys siinä tilanteessa kreikka ei pysty selviämään veloistaan ranskalaisille ja saksalaisille pankeille ja siksi nämä maat vievät ja ovat vieneet suomea kuin pässiä narussa aina uusiin ja uusiin järjestelyihin

on vissisti kaksi eri asiaa laskea eri tavalla tämä ja kehotan tarkkaavaisuuteen sillä en usko että tämä on pelkästään virhe koska tämä lähti liikkeelle niin hyvissä ajoin esiintyi monessa eri kohtaa ennen kuin siihen puututtiin

suomessa keskustelu on käpertynyt kreikka vakuuksiin kun samaan aikaan ajetaan läpi jättiluokan sitoumuksia jotka ovat moninkertaisia aiempaan verrattuna ja samalla jättiläisharppaus liittovaltion suuntaan

vielä enemmän jakajia on silloin jos luodaan asetelma jossa maksukykyisemmät asiakkaat poimitaan palvelusetelijärjestelmällä esille ja maksukyvyttömät ja vaikeimmat asiakasryhmät jäävät kuntien vastuulle

tänä päivänä minä kyllä näen ympäristönsuojelussa ja ympäristöteknologiassa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

onko joku asiaperuste muuttunut

tässä väitöskirjassa viitataan myöskin siihen että näille pohjoismaiseen yhteistyöhön liittoutujille tämä tarjoaa mahdollisuuden lähentyä natoa ja osoittaa yhteenkuuluvuutta

voisiko ministeri brax vähän valottaa sitä lainsäädäntötyötä miltä pohjalta se on laitettu liikkeelle kertoa näistä yleisistä tavoitteista ja suuntaviivoista

euroopan keskuspankin roolista on puhuttu aivan liian vähän

viittaan vielä siihen lähetekeskusteluun tämän asian tiimoilta kun haluttiin nähdä että tässä päätöksessä yksittäisestä operaatiosta päätettäisiinkin yleisemmin euroopan yhteisestä ulko ja turvallisuus ja puolustuspolitiikasta ja näinhän ei ole

näin syntyy ohituskaista jonka kautta jonon ohi kulkevat ne joilla on varaa maksaa omasta pussistaan palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan välinen erotus vaikka se olisi huomattavasti suurempi kuin nykyiset korotetut asiakasmaksut

olipa kyse sitten teollisesta tuotannosta matkailusta koulutuksesta tutkimuksesta tai vaikka kulttuurinvaihdosta niin me olemme itse aiheuttaneet semmoisia ongelmia jotka pitäisi ratkaista hyvinkin pian

euroopan keskuspankkihan rahoitti pitkään käytännössä nollakorkoisilla lainoilla ranskalaisia ja saksalaisia pankkeja jotta ne saattoivat jatkaa sairasta sijoituspeliään kriisimaissa

mutta kertaan vielä sen että minusta on päivänselvä asia että henkilöllä on aivan yhtä vahva taloudellinen intressi paitsi oman myöskin lasten vanhempien ja puolison omistusten kautta

me hyväksymme tämän jatkopäätöksen mutta se ei ole kannanotto mistään linjakysymyksestä suhteessa eurooppalaiseen päätöksentekoon

millä paikataan se että me olemme ajaneet alas lähialueyhteistyövarat ja kuinka vahvistetaan rajanylityspaikkojen fasiliteetteja palveluita esimerkiksi sallassa ja raja joosepissa

arvostamani pitkäaikainen poliitikko esko seppänen on todennut osuvasti että euroopan keskuspankki on merkittävä pankkijätteen kaatopaikka kun sen olisi pitänyt olla enemmänkin kierrätyskeskus

on äärimmäisen tärkeää että se prosessi on jatkossakin kahdenvälinen ja ihan aidosti kahdenvälinen että se apua antava maa voi päättää miten se sen lissabonin sopimuksen juridisen velvoitteen täyttää

kun esimerkiksi jääviyden lajeja on hyvin monenlaisia on osallisuusjäävi edustusjäävi intressijäävi palvelussuhde ja toimeksiantosuhdejäävi ja yhteisöjäävi niin tämän asian arvioiminen ei missään tapauksessa ole kovin yksinkertaista

nyt kunnille annetaan valta päättää palvelusetelin käyttöönotosta sen kohdentamisesta ja maksuista joko tasasuuruisina tai tulotasoon sidottuina

takuueläke oli askel ihan oikeaan suuntaan ja se poimi väestöstä sellaisen ryhmän joka oli aika hankalassa tilanteessa ja vaikka siihen tuli tämä kynnys niistä joita takuueläkejärjestelmä ei koske niin se ei kuitenkaan koitunut millään lailla heidän edukseen jotka jäivät sen kynnyksen väärälle puolelle

tämä roskapankki vastustaa kreikan velkasaneerausta välttääkseen omiin taseisiinsa kasattujen epäkuranttien lainapapereitten arvonalennukset joista tulisi suomelle sellaista maksettavaa jolle eduskunta ei ole antanut maksusitoumuksia

kun kuntakenttä on talouden elinkeinorakenteen etäisyyksien väestötiheyden ja monien muiden tekijöiden suhteen mosaiikkimaistunut näennäinen vapaus muuttuu eriarvoistavaksi pakoksi

tämän me vasemmistoliitossa pidämme kyllä mielessä silloin kun kansallista lainsäädäntöä ollaan rukkaamassa ja uskon että puhun paitsi itseni myöskin ryhmäni puolesta

ministerikin varmaan tietää hyvin tämän pohjoisen iäisyysaiheen eli ilo sopimuksen ratifioinnin

silloin kun lähetetään suomalaisia sotilaita voimankäyttötehtäviin katsomme kyllä hyvin tarkkaan sen mihin tehtäviin millä perustein ja mitä siitä seuraa

esimerkiksi maahanmuuttajien erityistukea saaneille tämä eläke haettiin ja saatiin viran puolesta mutta sitten huomattiin että eläkkeeseen oikeutettuja voi olla sellaisia jotka eivät pysty hakemaan sen takia että he ovat vanhoja sairaita tai syrjäytyneitä

arvoisa puhemies

periaatteessa näin on jos markkinat toimivat jos aito kilpailu takaa palveluiden laadun ja saatavuuden jos asiakkailla on maksukykyä ja kunnan talous on riittävän terve jotta se voi taata palvelut myös niille jotka eivät käytä palveluseteliä mutta näiden kaikkien ehtojen tulee täyttyä

jokin aika sitten konservatiiviedustaja kay swinburne kysyi ja komissaari rehn vastasi

tässä tilanteessa näillä edellytyksillä sopimusta ei pidä vahvistaa

voi olla että kansallisen lainsäädännön käsittely ei ole niin yksimielistä kuin on ollut tämän operaation päätöksenteko

tiedote oli otsikoitu työttömyysturvalla töihin tai yrittäjäksi eli sitä valtion maksamaa osaa voidaan käyttää starttirahaan ja palkkatukeen

pohjoisesta on tullut useammalta taustaryhmältä esitys siitä että pitäisi teettää perusteellinen ja kattava olosuhdeselvitys jotta asia saataisiin menemään eteenpäin

koska euroopan rahoitusvakausvälineen perustaminen kiireellinen käyttöönotto ja näin ollen väliaikainen väline edellyttivät monitahoisten rahoitusvälineitten perustamista voisiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin

itse pelkään sitä että kun suomella on esimerkiksi tämä naton isäntämaasopimus ja sitten on lissabonin sopimus ja jos kansallista lainsäädäntöä muutetaan tiettyyn suuntaan niin sitten esimerkiksi muiden eu maiden paine yhtä jäsenmaata kohtaan voi muodostua niin kovaksi että tosiasiassa sitä kahdenvälistä prosessia ei enää käydäkään vaan se yksittäinen jäsenmaa joutuu taipumaan niin sanottuun euroopan unionin yhteiseen tahtoon

entä silloin kun aitoa kilpailua ei synny kunta tinkii omienkin palveluiden laadusta sekä saatavuudesta avainryhmien ammattitaitoa ei ole tarjolla ja suurella osalla asiakkaista ei ole mahdollisuutta kilpailla omarahoitusosuuden suuruudesta

sen jälkeen kela on alkanut metsästää näitä takuueläkkeeseen oikeutettuja jotka vielä eivät ole sitä eläkettä hakeneet

tämä hallituksen esitys liittyy velallisen itsekriminointisuojaan eli velallinen joka on rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä ei olisi velvollinen antamaan pesänhoitajalle konkurssilain edellyttämiä tietoja niistä seikoista joihin epäily tai syyte perustuu

tilannehan on pohjoisessa vaikea ja eri ryhmät ovat aika lailla huonoissa väleissä keskenäänkin

kuitenkin tässä eduskunnan päätöksillä ja myöskin hallituksen toimin on yritetty toimia niin että saamen kieli ja kulttuuri säilyisivät elinvoimaisina ja että saamelaisia elinkeinoja tuettaisiin samaten kuin kunnallisia palveluja ja osin myöskin sosiaaliturvaa

tämä on siinä mielessä muihinkin nykyisiin käytäntöihin nähden johdonmukainen esitys että nyt kai rikostutkinnassakin se henkilö joka on syyllistynyt rikokseen tai jonka epäillään syyllistyneen voi omasta asiastaan puhua tutkinnan aikana aivan mitä sattuu

olisi kyllä äärimmäisen tärkeätä se että jokainen jolla on oikeus tähän takuueläkkeeseen pystyisi sitä hakemaan ja sen myöskin saamaan

en tiedä nauratteko te samalla lailla kansantaloustieteen professori vesa kanniaiselle joka puhuu eurouskonnosta

meillä olisi ollut viime vuoden aikana mahdollisuus käyttää palkkatukea paljon enemmän mutta esimerkiksi starttirahoista joiden pitäisi olla aina ensisijainen rahoituskohde oli jo alkuvuodesta pulaa ja lyhyessä ajassa pitkäaikaistyöttömyys on kolminkertaistunut yli kaksi vuotta työttömänä olleitten määrä melkein nelinkertaistunut joten miten ihmeessä tämä on joku taikatemppu

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että taloudellisten vaikutusten arvioiminen on vaikeaa eikä euromääräisiä vaikutuksia pystytä vielä arvioimaan

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on omissa ratkaisuissaan tulkinnut että tämä hallituksen esityksen mukainen periaate sisältyy ihmisoikeussopimuksessa säädettyyn oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

ja vastaus annettiin rehnin toimesta ja komission puolesta

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies jos halutaan puuttua näihin ongelmiin mitä liittyy konkurssitilanteisiin niin suomessakin olisi syytä hyväksyä niin kuin joissain muissa maissa henkilökohtainen konkurssi se että epäonnisella yrittäjällä joka tekee rehellisen konkurssin olisi mahdollisuus puhdistaa pöytä

mutta kun ministeri risikko on paikan päällä niin minä kysyn mikä logiikka on erilaisessa kohtelussa niille jotka ovat varhentaneet vanhuuseläkkeensä ja sitten niille jotka ovat työttömyysturvan lisäpäiväoikeuksien piirissä

arvoisa puhemies

minusta edustaja kopra oli sillä tavalla rehellinen omassa puheenvuorossaan että hän tunnusti suoraan sen että afganistanissa ollaan pitkään ja se sitoo voimavaroja myös tuon määrävuoden jälkeen

teidän on aivan turha niin kauan kuin ette pysty tekemään rehellistä tilannearviota nykytilanteesta vaatia muilta vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

oikeastaan ainoa varma asia tässä esityksessä on se että asiakkaan omavastuuosuus tulee olemaan suurempi kuin kunnan järjestämän palvelun asiakasmaksu

arvoisa puhemies

eli itse peruskysymys kuinka tämä prosessi lähti liikkeelle kenen toimesta ja kuka siinä oli alullepanija väistettiin täysin selkeästi